elikkä viedään tätä sosiaalista näkemystä vähemmälle ja tällaista raakaa markkinaliberalistista suuntaa vahvistetaan euroopan unionissa

arvoisa puhemies

varmaan pitää huomioida myöskin se mitä gallupit ja kyselytutkimukset eri asioista sanovat mutta kyllä meidän tämän salin päättäjinä pitää myöskin ottaa huomioon ne rakenteelliset vuosikymmenten aikana tulleet ongelmat esimerkiksi naisten heikompi työmarkkina asema palkkaepätasa arvo ja rohkeasti pyrkiä rakenteellisilla uudistuksilla pitkällä aikavälillä niitä myöskin korjaamaan

kun lokakuussa imf arvioi kaikkien heidän tilastoissaan olevien maitten nettovelka astetta lokakuun tilanteen mukaan niin suomea vähemmän velkaantuneita maita olivat vain norja qatar libya arabiemiraatit saudi arabia ja oman silloin kun otetaan huomioon finanssivarallisuus joka näissä maissa on öljyrahastoissa

edustaja myllykoski täällä aiemmin sanoi että jos kymmenen vuotta on ulkona työelämästä mitä muut siellä työpaikalla tekevät

vaikkei heitä ole kuin muutama tuhat niin heistäkin meillä on vastuu ja heidän elämänsä kokonaisuudesta

meillä on kilpailukykyhaastetta meillä on rakenteellisia haasteita mutta kyllä minusta on rehellistä myöskin kun näitä velka arvioita esitetään ja niillä tätä mielikuvaa muokataan ottaa rehellisesti huomioon se että suomi on kyllä vauraampi maa kuin moni muu tällä hetkellä vaikka meidän velkaantumisvauhtimme onkin huolestuttava

purkuputki talous ja ympäristöongelmat

toinen voi olla jopa kaikille universaali lapsilisäjärjestelmä

valtiovarainvaliokunnan asiantuntijakuulemisissa meille kerrottiin että talvivaaran kaivoksen ylösajo on sujunut hyvin eikä ympäristöongelmia ole ilmennyt

tässä ei lue että haetaan vaihtoehtoisia malleja eläköitymisiän nostamiselle ja sen tavoitteen toteuttamiselle

kuitenkin samaan hengenvetoon kerrottiin että joulukuussa jouduttiin päästämään puhdistettuja jätevesiä järviin enemmän kuin ympäristölupa sallii

tämä on se syy jonka takia täällä vasemmalla ollaan hyvin varovaisia edes kokeilumielessä lähtemään näihin maksullisuuskokeiluihin koska se voi olla päänavaus koko tämän järjestelmän purkamiselle

ja siihen liittyy myös se että prosessia on saatu paremmin toimivaksi tehokkaammaksi mutta kyllä rahanmenokin on paljon nopeampaa mitä oli suunniteltu ja sen vuoksihan tässä lisärahan tarve on

tämä ohijuoksutus joka tapahtui johtui siitä että nuasjärven purkuputken lupakäsittely on edelleen kesken vaasan hallinto oikeudessa

on yhteiskuntasopimus sinällään mutta on myöskin se yhteiskuntasopimuksen vaikuttavuus

pari viikkoa sitten kysyin kehtaako hallitus mennä työpaikoille kertomaan ikääntyneille raskasta työtä tekeville tästä päätöksestä

ja nyt minulla on kyllä vakaa käsitys että yhteiskuntasopimus on mahdollista synnyttää kun siinä yhteydessä puhutaan paikallisesta sopimisesta siinä puhutaan työmarkkinakierroksesta myöskin palkkaratkaisusta

ja tähän liittyy se ongelma että asiantuntijoiden mukaan suurempi jätevesien lasku olisi haitallista järvelle mutta mikäli lupaa suuremmalle jätevesien päästämiselle toisaalta ei myönnetä ei kaivosta myöskään voida saada kannattavaksi eikä näin ollen ulkopuolista rahoittajaa tule löytymään

onneksi hallitus nyt on todennut että ei kehtaa mennä ja välillisesti väittänyt että on peruuttanut päätöksensä mutta selkeyttä tähän peruuttamiseen tarvitaan

että pitäisi lisätä juoksutuksia jotta tulisi kannattavuutta ja sitä ei taas näytä asiantuntijoiden mukaan oikein ympäristö kestävän

anteeksi että viivytän mutta kyllä minun on pakko sanoa että kun paljastui että se litran kannu ei olekaan täynnä vaan suunniteltiin että se on täynnä mutta sitten reittaajien toimet ja nämä tekniset seikat johtivat siihen että se onkin vaan puolillaan niin kyllä selvisi että jo viime vaalikaudella päätettiin että tehdään sellaiset ratkaisut että se on asiallisesti täynnä ja se koko tarkoitettu lainanantokapasiteetti on käytettävissä

jos te teette tämän työajan pidennyksen lomaoikeutta rajoittamalla niin te annatte viestin että menkää nyt tänä kesänä vielä neljän viikon lomalle kahden vuoden päästä se loma on vain puolitoista viikkoa

jos aiotaan edistää sijoittajavastuuta todellista sijoittajavastuuta pankkien vastuuta niin tarvitaan oppositiota tarvitaan kriittisiä mielipiteitä tarvitaan joidenkin hankkeiden ja esitysten vastustamista myöskin

ja kun kaivoksen mittakaava on mielettömän iso mustaliusketta on alueella paljon lohkareena ja sepelinä niin aina kun sataa syntyy lisää sulfaattipitoista suolaista vettä joka täytyy puhdistaa ennen kuin sen voi päästää kaivosalueelta pois

sen takia vasemmistoliitto äänestää huomenna tätä portugali pakettia vastaan koska on kriittinen ja pitää sitä liian heikkona tässä tilanteessa

se mustaliuskekivi siellä jääkauden hionnan jälkeen peruskalliossa ei mihinkään sieltä lähde eikä päästä rikkihappoa irti mutta kun se murskataan jakeiksi niin koko ajan sen jokainen pinta siitä rakeesta tätä päästöä aiheuttaa

kun täällä on aiemmin kysytty miksi olemme hallitusneuvotteluissa niin mikä ihme se on että vaaleissa kolmanneksi parhaiten pärjännyt puolue on hallitusneuvotteluissa hakemassa siellä kansalliseen politiikkaan oikeudenmukaisuutta perusturvan parantamista työllisyyden parantamista ja niin edelleen

ja myöskin haluten sitten jatkossa myös näissä eu pöydissä tehdä niitä ratkaisuja joilla parannetaan sijoittajavastuuta ja joilla parannetaan suomalaisten mahdollisuuksia myös niissä oloissa hoitaa asioita

kuulemma nyt ensimmäisten kuukausien perusteella näyttää ihan lupaavalta mutta lopullista vastausta joudumme odottamaan vielä monta vuotta sillä malmin irtoaminenkin kestää viisi vuotta

sitä pitää ihmetellä että siellä hallitusneuvotteluissa ei ole jytkyvoiton saanutta puoluetta

kun kysyin kuulemisissa sitä onko todennäköistä että tämä on joku keskiarvo vai onko todennäköisempää että tämä kassavirran positiiviseksi muuttuminen siirtyy myöhemmäksi niin kyllä tulkitsin toimivan johdon arvelevan että taitaa mieluummin siirtyä myöhemmäksi kuin ainakaan aikaisemmaksi

tämä on aika kova haaste

jos ostovoimaa turvataan palkankorotuksilla niin se merkitsee yksikkökustannusten nousua ja siitä sitä kilpailukykyastetta mitä edustaja pekkarinenkin totesi

jotta metallipitoisuudet nousisivat tarvitaan lisäinvestointeja bioliuotusprosessin kehittämiseen mikä puolestaan lisää tuotantokustannuksia

ei ole kovin helppo juttu varsinkin jos aiotaan pitää niistä tavoitteista kiinni jotka omassa ryhmäpuheenvuorossani kyllä totesin jo mahdottomiksi

elikkä meidän on nähtävästi tingittävä myös tästä velkaantumisen taiton tavoitteesta ihan realistisena tosiasiana edustaja matikainen kallström ja sitten vielä edusta tiilikainen päättää

elikkä tarvitaan toisaalta lisää rahaa jotta saadaan tuotantoa tehokkaammaksi mutta siinäkin näköalassa aika huonolta näyttää

täytyy todeta lopuksi että talvivaara on ollut tärkeä työllistäjä kainuussa

työpaikat eivät onneksi häviä yhdessä yössä

mutta kainuuseen tarvitaan nyt täsmätoimia työllisyyden hoitoon ja on ikävä kyllä keksittävä paljon muuta kuin talvivaaran jatkuva pääomittaminen veronmaksajien rahoilla

arvoisa puhemies

ministeri pekkarisen pitäisi varmaan saada myös noita kokoomuksen ministereitä innostumaan windfall voittojen kohtelun osalta

täällä edustaja lauslahti joka ei ole enää paikalla kertoi että olin ryhmäpuheenvuorossani ehdottomasti ollut sitä mieltä että tulevassa kehysriihessä ei saa tehdä lisäleikkauksia ja säästöjä

arvoisa puhemies

ei riitä että muutama innokas kansanedustaja ilmoittautuu joukkueeseen mukaan

vasemmistoliiton eduskuntaryhmä lähtee siitä että noudatetaan sovittua hallitusohjelmaa ja siihen tehtyjä kirjauksia myös näiden perälautakirjausten osalta

ministeri pekkarinen korosti esittelypuheenvuorossaan muutamaa asiaa

sanoin niin että vasemmistoliitto varoittaa siitä että etukäteen pelotellaan kansaa uusilla mittavilla leikkauksilla koska sillä on vaikutusta tähän psykologiseen tilanteeseen siihen minkälainen usko ihmisillä on minkälainen usko on yrityksillä

elikkä keväällä arvioidaan tilannetta

elikkä kyllä siinä mielessä yhdyn myöskin opposition vastuulliseen kritiikkiin siitä että tilanne on vaikeutumassa mihin ministeri urpilainenkin viittasi

nyt kannattaa antaa näiden toimenpiteiden vaikuttaa katsoa mitä tapahtuu talouskehityksessä ja niin edelleen eikä uhkailla kovilla leikkauksilla ennakkoon

tynkkynen irtisanoutui ryhmäpuheenvuorossaan varsin selvästi

mitä tulee sitten tähän eurokriisiin niin on tietysti aika outoa en ota kantaa eurobondien puolesta tai vastaan onhan se aivan käsittämätöntä että meidän suomesta lähtöisin oleva komissaari ja koko komissio esittävät tässä tilanteessa eurobondeja jos eivät eurobondit ole nimenomaan siinä valikoimaratkaisussa jolla kriisiä pitäisi hoitaa

olen haukkunut niin moneen kertaan täällä hallituksen leikkaukset opetukseen ja tutkimukseen ja koulutukseen että nyt haluan pikkasen kehua hallituspuolueita

siihen haluaisin vähän tarkennusta kuinka monella hevosella tässä hallituksen sisällä ajetaan

se koskee liikuntaa

tätä minä tarkoitin että kun sanoo sen toisen puolen niin pitää tunnustaa että näiltä muilta ikäluokilta sitten korotettaisiin eläkemaksuja vaikeutettaisiin työllistymistä ja vietäisiin ostovoimaa

toivon että ministeri ottaa kopin myöskin tästä ja huolehtii että tähän haasteeseen tartutaan myöskin ministeriössä ja tämä kampanja toteutetaan ja saadaan suomalaiset liikkumaan ja oppimaan liikuntaharrastusta yhä enemmän

arvoisa rouva puhemies

ministeri vastauspuheenvuorossanne välikysymykseen menitte vähän suomen pankin pääjohtajan selän taakse ja totesitte hänen tuoneen kehysriiheen viestin että mitä enemmän siirrämme velkaantumisen taittamista ja talouden sopeuttamista sitä enemmän kärsivät tulevat sukupolvet ja näin ollen näistä kipeistä leikkauksista hyötyvät erityisesti nuoret

olen eri mieltä opetukseen osaamiseen tutkimukseen tehdyistä leikkauksista

mutta kun ystäväni edustaja vähämäki ihmetteli vasemmistoliiton linjausta nimenomaan sitä elvyttävää osuutta niin on pakko myöskin kääntää ihmetystä sinne perussuomalaisten suuntaan

nämä satsaukset näille aloille ovat investointeja tulevaisuuteen

arvoisa rouva puhemies

se että leikataan opetuksesta osaamisesta tutkimuksesta ei voi olla koskaan tulevien sukupolvien eikä tämän hetken nuorten etu vaan päinvastoin

hoitoketjusta sen verran että täällä puhuttiin jonkin aikaa sitten siitä mikä on terveyden edistämisen ja ennalta ehkäisevän toiminnan rooli

aika paljon ollaan oltu huolissaan siitä koska liikunta tiedän että arvoisa ministeri on liikuntaihmisiä on oleellinen osa terveyden edistämistä ja ennalta ehkäisevää toimintaa

millä tavalla tämä organisoidaan siten että myös tämä osio olisi aidosti mukana siinä hoitoketjussa jota tarvitaan ennalta ehkäisevästä toiminnasta sinne vaativampaan laitoshoitoon ja erikoissairaanhoitoon asti

te voitte irvailla nobel palkitulle stiglizille mutta kun standard poors viime perjantaina totesi että hallituksen toimet eivät toteutuessaankaan riitä turvaamaan suomessa talouskasvua eivätkä kääntämään velkaantumista niin suhtaudutteko myös tähän luokituslaitokseen yhtä vähättelevästi ja pidätte sen kannanottoja höpöhöpöpuheina

minä uskon että puhun kaiken opposition puolesta jos totean että jos luottoluokituslaitos olisi todennut että hallituksen toimet toteutuessaan nostavat suomen talouskasvuun nostavat työllisyyttä ja parantavat velkakestävyyttä niin suhtautuisimme ehkä tähän koko pakettiin eri tavalla

mutta kun standard poors toteaa että hallituksen toimet eivät riitä niin olen todella huolissani

arvoisa puhemies

ihan muutamia kommentteja tähän selontekoon ja mietintöön liittyen

arvoisa puhemies

kiinnitän tässä yhteydessä huomiota siihen että kun tarkastusvaliokunta teki selvityksen ja raportin informaatio ohjauksen toimivuudesta sosiaali ja terveyspalveluissa siellä kiinnitettiin erityisesti kahteen asiaan huomiota

aikoinaan asunto ja ympäristöjaostossa kun käsiteltiin itämeri asioita aiemmilla kierroksilla niin eräs professori oli paikalla ja totesi että pitkällä aikavälillä oikeita tapoja ratkaista itämeren ongelmat olisi kaksi ratkaisukeinoa mutta kumpikaan eivät ole kovin helppoja

ne selvitykset kiistatta osoittivat sen että riippuen siitä missä kunnassa asukkaat on missä kunnassa he ovat omaishoidon tarpeessa tai ovat omaishoitajia niin nämä palvelut ovat hyvin eritasoisia

toinen olisi se että tanskan salmet suljettaisiin ja odotettaisiin sitten riittävän kauan niin että itämerestä tulisi aito järvi saimaan tapaan

vaikka minimistä on säädetty ja reunaehtoja on asetettu niin tämä perustuslaillinenkin oikeus saada hoivaa omaishoidon muodossa vaihtelee asuinkunnasta riippuen

toinen vaihtoehto on se että tanska ruopattaisiin kokonaan pois jolloin itämerestä tulisi sitten kunnolla toimiva meri jossa ei olisi ongelmia veden pienen vaihtuvuuden takia ja tällaisen murtovesiprobleeman takia

kiljusen lakialoite siltäkin osin että se tähtää yhdenmukaisiin kriteereihin ja yhdenmukaiseen kohteluun kansalaisten kesken riippumatta asuinkunnasta on juuri oikea

nämä nyt ovat varmasti aika teoreettisia vaihtoehtoja mutta kertovat eräällä tavalla siitä kuinka haastava itämeri on rakenteellisesti kun se on tällainen pohjukka jossa vesi vaihtuu hitaasti

omaishoitajat tekevät arvokasta työtä ja mikäli se työ jollain muualla tavalla järjestettäisiin niin se olisi inhimillisesti huonompaa ja ennen kaikkea se olisi yhteiskunnalle huomattavasti kalliimpaa

leppä myöskin valotti tuota maatalouden ongelmaa niin täytyy muistaa että kun tarkastusvaliokunta käsitteli tuossa tuonnoin omaa ja maatalous ro pääsi työn äärelle tai maatalouden ympäristötuen tehokkuutta niin kyllä siinä vaan sitä kritiikin aihetta aika paljon oli ja jouduttiin toteamaan se että kun suomi liittyi euroopan unioniin ja tietysti kansallisella tasolla pyrittiin turvaamaan erilaiset intressit siinä liittymissopimuksessa niin kyllähän silloin ympäristötukijärjestelmästä tuli ei pelkästään ympäristön suojelemiseksi ja ympäristön turvaamiseksi tarkoitettu järjestelmä vaan osa maatalouden tukijärjestelmää maanviljelijöiden toimeentulotukijärjestelmää

silloin tietysti kun tällainen kaksitahoinen tavoite on ei ole kovin helppo löytää sitten ratkaisuja ja käytännön toteuttamistapoja jotka kirkkaasti ja täysimääräisesti toteuttaisivat sitä itämeren kannalta tärkeintä tavoitetta elikkä ympäristönsuojelua ja itämeren tilanteen parantamista maatalouden ympäristötuen keinoin

edustaja braxille sen verran koska olin tässä työryhmässä joka aika sitkeästi ja monipuolisesti valmisteli ihan pykäläkohtaisesti tätä lakiehdotusta ja olin toinen joka jätti kirja

sen vuoksi tämä kolmas ponsilausuma joka tähän mietintöön sisältyy on tärkeä että edelleen tätä vaikuttavuutta pitää saada lisää ja siihen pitää keinot löytyä jotta edes hallituksen aikoinaan tekemä periaatepäätös kuormituksen vähentämisen suhteen toteutuisi

tartuin initia eriävään mielipiteeseen yhtyneistä edustajista että korostan vielä sitä että kysymys kun kannettiin huolta yhdenvertaisuudesta ja kritisoimme ja teimme eriävän mielipiteen nimenomaan vahvan sähköisen tunnistamisen tullessa tähän mukaan ei lähtenyt pelkästään siitä että jollakin saattaa olla äiti minkunft erä ja lotto

toinen seikka josta on täällä paljon puhuttu liittyen merenkulkuun on niin öljykuljetukset kemikaalikuljetukset kuin muutkin

näitä luottotieto ongelmia tai muita vaan se lähti siitä että sähköinen tunnistaminen vielä nykytekniikalla melkein edellyttää jompaakumpaa asiaa

arvostan kovasti sitä että edustaja juhantalo puheenvuorossaan arvosti sitä kokemusta jota minulla on muun muassa telakkateollisuudesta erityisesti siitä

se edellyttää pankkitiliä taloutta ja pankkitunnuksia tai sitten operaattoria jos tunnistamisessa käytetään sitten näitä kännykkäjuttuja tai muita

suomi on siinä joukossa maita jotka lähtevät hyvin matalan tason pyrkimyksistä ja se on ympäristön kannalta tosi hyvä mutta samalla on tietysti pystyttävä väistämään se miina että asetettaisiin sellaisia normeja että hiilijalanjäljen tai ympäristön kokonaisuuden kannalta tulisikin negatiivisempi vaikutus esimerkiksi niin että joko suomalaista tuotantoa merikuljetusten vaikeutumisen kautta siirtyisi muualle enemmän kuormittaviin paikkoihin tai sitten kuljetukset esimerkiksi siirtyisivät ruotsin kautta kumipyörillä tapahtuviksi merikuljetusten sijaan

elikkä ne olivat oikeastaan enemmän pinnassa kuin se että jonkun taloudellinen tilanne saattaa olla huono luottotietojen menettämisen tai muun pankkisuhdehomman osalta

se on tukenut sitä muun muassa finnveran vientitakuiden eli alusten rakentamisaikaisen rahoituksen takaamisen muodossa

se on tukenut sitä eun sallimien telakkatukien sittemmin ympäristötukien ja niin edelleen muodossa ja vähän joskus muutoinkin